onko hallituksen piirissä mietitty suomen kilpailukyvyn merkittäviä parantamiskeinoja

yhdenvertaisuus varmasti tapahtuu siinä kohdin kun käsitellään näitä rikkomuksia mutta sitten on tämä sanktio nimenomaan että sillä estetään työnteko

nythän näyttää siltä että meidän kotimarkkinateollisuus ei elä tuonti tappaa sen ja itse asiassa me olemme viennin osaltakin kohtuullisen huonossa hapessa

tässä syksylläkin oli monta kiperää tilannetta ja sen vuoksi tämä pohdinta on varmaan ihan perusteltua on mukaan valiokunnissa ja

ei ole erityistä kilpailukykyä silläkään puolella mukaan luettuna telakkateollisuus

joskus

hallituksen esitys kaivoslaiksi oli yksimielinen esitys ja siihen tehtiin paljon muutoksia

sitten toinen asia

kun kerran hallituksen esitys oli yksimielinen niin jotta koko lakikokonaisuus saatiin vietyä eteenpäin myöskin kullanhuuhdonnan osalta jouduttiin tekemään kompromissi

tosin isot koneet sieltä joudutaan poistamaan mutta kullanhuuhdontaluvalla tulevaisuudessa siellä voidaan palata perinteiseen kullanhuuhdontaan

se pitää yllä sen lapin idyllin joka siellä kullanhuuhdonnan osalla on ollut

arvoisa rouva puhemies

valtion lisätalousarvio on asiakirja jolla päivitetään olemassa olevaa tilannetta ja toisaalta myöskin siirretään ministeriöissä rahaa pykälästä toiseen ja sitä kautta hoidetaan ministeriöiden maksuvalmiutta

tässä kaivoslaissa korjattiin myöskin yksi muutama vuosi sitten havaittu ongelma elikkä meillä ei tiedetty oikein uraanista kuinka sen kanssa lain mukaan pitää menetellä

nyt vahvistettavana oleva kaivoslaki määrittelee myöskin uraanin osalta sen että siinä kunnalla on viimeksi veto oikeus

tässä yhteydessä täytyy todeta että työ ja elinkeinoministeriö on ollut hyvin aktiivinen ja siellä oli huolellisesti mietitty sitä mitä vakavassa rakennemuutosalueessa voidaan kohdentaa ja mitä siellä pitää kohdentaa esimerkiksi varsinais suomen telakkateollisuuden osalta

jos kuntalaiset eivät halua uraanikaivosta kuntansa alueelle niin sitä sinne ei tule

minä uskon että tässä on valmiuksia myöskin sen kriisiytyvän tilanteen hoitamiseen

tämä suomen vientiluotto oyn jälleenrahoitustoimintaan varattujen maksatusmäärärahojen alentaminen on tietenkin viesti siitä että meillä tällä hetkellä ei ole riittävästi vientikauppoja koska siellä on ylimääräisiä valtuuksia

arvoisa rouva puhemies

hallituksen esitys jätelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi on nyt eduskunnan käsittelyssä ja käsittelyssä on ympäristövaliokunnan mietintö

sillä on taas oma merkityksensä myöskin tähän valtiontalouteen

haluan vaan tässä yhteydessä nostaa esiin talousvaliokunnan kantoja joita lausunnossa on otettu

se vaan tarvitsee asianmukaisen ohjaamisen ja miettimisen niin että se toimii myöskin näiden pienempien kasvuyritysten osalta positiivisesti

talousvaliokunnassa otettiin varsin positiivinen asenne sopimusperusteiseen jätteenkuljetukseen

siitä erityisesti käytiin myöskin keskustelua ministerin kanssa ja lausunto siinä mielessä oli yhteisymmärryksessä harmoniaan rakennettu

nyt kuitenkaan tästä valiokunnan mietinnöstä sitä asiaa ei löydy

toinen ensisijainen asia jätteen syntymisen jälkeen on jätteen hyötykäyttö mahdollisimman hyvä hyötykäyttö ja siinä yksityinen sektori on tehnyt tavattoman paljon työtä

heille on ollut tärkeää lajitella eri jakeet jatkokäyttötarkoituksen mukaan ja tavoitteena on ollut mahdollisimman vähän penkkaan vietävää tavaraa

meillähän on vuosikymmenet ajettu kierrätyskelpoista tavaraa penkkaan ja joku sanoi että siellä on myöskin meidän tulevia kaivoksia kun niitä sitten jossain vaiheessa avataan

jätteen poltto on viimesijainen vaihtoehto ja jos ei polttaakaan voida siitä syntyy sitten se penkkaan vietävä jäte

on todella huolestuttavaa että tällainen myöskin suuria mahdollisuuksia tarjoava jätebisnes rajataan pitkälti kunnalliseen toimintaan minkä seurauksena syntyy kyllä ihan merkittäviä kansantaloudellisia menetyksiä

meillä on yksityinen sektori tehnyt myöskin keräilyn osalta suuria investointeja

monitoimikeräilyssä voidaan biojätteet kerätä erikseen sekajätteet erikseen jolloin myöskin logistinen puoli tulee mahdollisimman ympäristötehokkaasti hoidettua

ministeri tölli hyvin huolellisesti tätä lakiesitystä jo käsitteli tuossa omassa puheenvuorossaan joka on kirvoittanut täällä ihan mielenkiintoisia puheenvuoroja

eli mitä suuremmalla tuo esitetty heidän pahat unensa ei konkretisoidu mutta ei tämä laki ainakaan hirveästi heille uutta turvaa tuo

tosiasia kai se on kuitenkin niin että me tässä suomalaisessa yhteiskunnassa tarvitsemme toinen toisiamme ja sellainen vastakkainasettelu helsinki muu suomi lienee tarpeeton koska helsingillä on omat erityisoikeutensa ja maakunnissakin on omat erityispiirteensä

niin kuin totesin maailmalla on kehityssuunta se että jätteet kierrätetään hyötykäytetään ja sitä kautta haetaan myöskin elinkeinoelämään lisää dynamiikkaa

elikkä varmasti kun näin rinnakkaiselossa jatketaan aika hyvin nämä asiat kuitenkin ovat

toivon että mahdollisimman nopeasti ne epäkohdat joita tämä laki nyt jättää sisälleen saadaan oikaistua

valtion ja kuntien yhteiset tietojärjestelmät ovat nyt työn alla ja se on tavattoman hyvä asia kunhan ne nyt sitten pidetään sellaisissa organisaatioissa että ne pysyvät kuntien ja valtion omistuksessa

meillä on tehty tässä yhteiskunnassa monta monituista virhettä on myyty tietotaloja on myyty viestintäyhtiöitä elikkä soneran myynti on osoittautunut aika lailla huonoksi teoksi samoin juuri tämä tietotalomyynti ja mitä muita niitä onkaan

kunta ja palvelurakenneuudistuksesta annettuun lakiin täällä tehdään muutosta niin että voidaan pysyvästi arvioida näitä heikompia kuntia ja hyvä niin

minun oma näkemykseni on se että kunnan koolla sinänsä ei ole oleellista merkitystä vaan oleellista on mitä siellä kunnassa tehdään

aika monessa kuntaliitoskunnassa on tänä päivänä suuria taloudellisia ongelmia

johtunee myöskin tietenkin lainsäädännöstä se että siellä on sitouduttu viiden vuoden ihan voi sanoa vähän niin kuin semmoiseen mitääntekemättömyyteen ei saada tehtyä tarpeellisia muutoksia mikä aiheuttaa tavattoman isot kustannukset

arvoisa rouva puhemies

pienempiä kuntia kun liitettiin isompiin niin palkkaharmonisoinnista tuli myöskin aika isot palkkakustannukset ja nyt niitä hedelmiä nautitaan

itse olen edustanut sitä linjaa jota kotikunnassani on harjoitettu että pyritään rakentamaan palvelut alhaalta ylöspäin niin että tekijöitä on mahdollisimman paljon niissä tehtävissä mitä kunta on velvollinen tuottamaan ja myöskin laadullisesti asiat olisivat kunnossa

ensinnäkin haluan sanoa sen että jos takausvastuu täysimääräisenä realisoituu suomen osalta niin silloin tämä koko euroalue on niin syvällä suossa että siitä nouseminen kestää sitten todella pitkään

kun kuntapalvelurakenneuudistus lähti liikkeelle sen tarkoituksena oli nimenomaan parantaa palveluita ja tehostaa kuntien välistä yhteistyötä

tästä lainmuutoksesta joka tässä myöskin on jossa todetaan että jos valtionosuuksia käytetään väärin sillä tavalla että esimerkiksi kouluissa lomautetaan opettajia parhaimmillaan tai pahimmillaan seuraa sakko

mikä on euroalueen suuri kuva valtioiden ja pankkien tuloskunto ja riskinsietokyky

ja mikä on kaiken kaikkiaan se näkymä josta näitä sitoumuksia ja nyt olemassa olevia velkoja aletaan joskus maksaa

meillä on todella paljon käytetty rahaa ja aikaa rakenteiden vääntämiseen kuitenkaan löytämättä ihan oikeasti sitä kunnon tahtotilaa

on tietenkin huolestuttavaa se että hyvin moni valtio ottaa vielä edelleen syömävelkaa ja se keskustelu kilpailukyvystä jota nyt euroalueella on lähdetty käymään se saa kylmä kyytiä niin täällä suomessa kuin muuallakin

tässä on monta muuta asiakohtaa jotka ovat saman sanktion alaisuudessa ja se tietenkin kunnallispäättäjiä ja kunnallisjohtoa entistä paremmin ohjaa tuottamaan valtionosuusrahoilla juuri niitä palveluita joihin ne valtionosuudet on tarkoitettu

vääjäämättä tulee mieleen se että meiltä puuttuu tietynlainen selkeä näkemys ja tietenkin sen näkemyksen toteutus edellyttäisi myöskin sitten hyvää johtajuutta

meidän ei kannata ummistaa silmiä ja korvia siltä että joku aloittaa keskustelun kilpailukyvystä ja sen palauttamisesta

tämä alueellinen kokeilu jota nyt esitetään on omalta osaltaan pahimmillaan rikkomassa meidän sairaanhoitopiirejämme

se on yhteinen murhe

jos kilpailukykyä ei tälle alueelle palauteta silloin tämä ikuinen rämpiminen talouskurjuudessa jatkuu

sen seurauksena me sitten ravaamme tuolla sairastuvalla kerta toisensa jälkeen ja vielä kun haemme internetistä vähän lisää valaistusta niin sitten me hakeudummekin jo erikoissairaanhoidon piiriin

ei tänä päivänä enää ole varaa pirstaloittaa tätä meidän sairaanhoitopiirijärjestelmäämme ei erikoissairaanhoidon kuin minkään muunkaan osalta

takavuosina yritettiin elää vakaassa ympäristössä kunnes sitten kuitenkin kilpailukyky hiipui

suomalainen erikoissairaanhoito on varsin korkealla tasolla ja toivon että tulevatkaan lainsäädännöt eivät romuta tätä meidän erikoissairaanhoitojärjestelmäämme vaan kyetään se ylläpitämään

ei voi kilpailukykyä kilpailukykyä yritettiin päivittäisessä talouskasvua yritettiin parantaa ja parannettiinkin velkaelvytyksellä ja se velkaelvytys on jossain vaiheessa hyvä renki mutta sitten kun siitä tulee isäntä niin isäntänä se on varsin huono

meidän on tällä julkisella puolella tehtävä kaikki mahdollinen kotiläksy kunnolla niin että me saamme tämän tuotannon tehokkaaksi ja rakennettava nämä järjestelmät nimenomaan alhaalta ylöspäin

kun olemme avoimessa markkinataloudessa ja myöskin kilpailutilanteessa niin julkisella puolella on oltava rakenteet ja rakenteiden toimivuuden vuoksi me tarvitsemme potilasvirrat

nyt käydään keskustelua siitä kuinka turvataan euroalueen valtioiden ja myöskin pankkien pääoman saanti ja uskottavuus

sillä tavalla me saamme käsipareja sinne tekevälle puolelle ja tietenkin tietotaitoa riittävästi ja vähempi hallinnointia

ja jos yhteiskunnan toimesta niitä potilasvirtoja voimakkaasti pirstotaan niin se aiheuttaa tehottomuutta julkiselle puolelle ja sitä kautta myöskin sitten aikaa myöten kustannustennousua ja me ammumme itseämme nilkkaan

se on ihan vääjäämätön tosiasia

meillä on paljon pieniä kuntia jotka ovat tehokkaita ja kykenevät hoitamaan asiansa todella hyvin

meidän kannattaa hyvin huolellisesti miettiä tässä kilpailutusyhteiskunnassa kuitenkin näiden tiettyjen julkisen lohkon palveluiden tuottamisen mahdollisimman tehokasta hoitamista koska loppukädessä se on meidän kaikkien kansalaisten etu että ne on tehokkaasti tuotettu

meillä somerollakin kävi ministeri täällä juuri muutama viikko sitten ja totesi kyllä ystävällisesti että kyllä teillä asiat ovat täällä todella hyvin

mutta hän jatkoi sitä samaa mitä on jo monta vuotta jatkettu että kun tulee aika niin teiltä rahat loppuvat ja te ette kykene hoitamaan asioita ettekä saa työntekijöitä

kun meille tänne suomeenkin koronnousu heijastuu se näkyy selkeästi myöskin meidän budjettitaloudessa

vakka suomen saaristo on ekologisesti erilainen kuin tämä selkämeri ja siksi sitä pitää myöskin voida tarkastella vähän eri lähtökohdista

se leikkaa nopeasti miljardin pari korkomenoihin ja silloin se summa jää muiden kulujen osalta pois

siellä on aikamoinen natura verkko ja siellä on näitä suojeluohjelmia olemassa

kaiken kaikkiaan luontoarvoja pitää kunnioittaa se on ihan selvä asia mutta pitää myöskin kunnioittaa mahdollisuutta harjoittaa elinkeinotoimintaa

on selvää että euroalueen täytyy saada taloutensa kuriin ja tasapainoon

ja niin kuin täällä vakka suomen alueella ne on kymmeniä miljoonia euroja joita sinne on laitettu rahaa tähän kalastuselinkeinoon

sitä tulee voida edelleen kehittää järkevällä tavalla

minä joudun ihmettelemään ja käyttämään tällaisen ihmettelevän puheenvuoron tässä asiassa kun todellakaan en näe sitä tietä oikeana jolle rääkkylä on lähtenyt että on mennyt selkeästi markkinatalouden ehdoilla

siis kalastus on yksi seutukunnallinen klusteri ja siksi sitä on voitava kehittää luontoarvoja kunnioittaen

mielestäni on jouduttu tämmöiseen lakitilanteeseen

nyt on vaan mietittävä keinoja kuinka näillä olemassa olevilla valtuuksilla kyetään nämä asiat hoitamaan ja tässäkin meillä pitäisi olla kansallista yksituumaisuutta

mutta en näe myöskään sitä että tehdään väkivaltaa ja pakkoliitetään tai pakkonaitetaan

meillä on tänä päivänä ihan oikeasti valtionosuusjärjestelmä joka on rakennettu nykyisen lain mukaan

jos kaiken aikaa tehdään politiikkaa ja yritetään luoda varsinkin näin vaalien alla ihmisille hyvin hämmentävä ja epätodellinen kuva tästä euroalueesta niin se ei ole euroalueen etu eikä se ole myöskään suomen kansan etu

sieltä tulee kunnille se mikä kunnille kuuluu

näin ollen toivon että myöskin se asia pysyy järjestyksessä

en voi hyväksyä tällaista lyhytnäköistä lainsäädäntöä

kaipaan pidemmän aikavälin kehittämistä jossa oikeasti tähdätään paljon parempaan lopputulokseen ajatellaan sitä ihmistä joka on asiakkaana ja hoidettavana

siellä kunnallispäättäjät joutuvat hyvin ahtaassa välissä toimimaan mutta kun he tiedostavat sen oman toimintaympäristönsä niin valtaosa näistä kunnista kykenee hyvin yhteistyössä muiden kuntien kanssa tuottamaan omat palvelunsa

ei se auta jos suomussalmi yhdistetään ouluun

arvoisa rouva puhemies

tuolla valiokunnan kokouksessa pohdittiin sitä mikä voi olla vaalirahoitukseksi naamioitua lahjomaa ja siitä ei syntynyt näkemystä

eduskunnan käsittelyssä oleva perustuslain uudistus on lähtenyt liikkeelle poliittisesta tarpeesta kun tasavallan presidentti ja pääministeri eivät oikein hahmottaneet tilannetta jossa sitten ajauduttiin tilanteeseen jossa samaa lautasta tavoittelemassa oli kaksi valtion johtohenkilöä

nyt käsittelyssä oleva muutos lähti liikkeelle saatesanoilla että presidentistä tehdään vallaton

osaltaan tästä syystä myöskin maakunnissa käydään keskustelua nimenomaan presidentin valtaoikeuksista ja sodan käynyt ikäluokka joka on tuntenut presidentti kekkosen hyvin haluaisi että suomessa olisi edelleen vahva presidentti jolla oikeasti olisi valtaa niin sisä kuin ulkopolitiikan osalta

tämä tilanne jossa nyt ollaan on siinä mielessä positiivisessa vaiheessa että presidentiltä ei viedä kaikkea valtaa vaan hänelle sitä jää

kriisinhallinnan osalta kolme lukkoa presidentti nimittää edelleen puolustusvoimien ylipäällikön ja sitten monta muuta ja suomen pankin pääjohtajan nämä ovat tärkeitä asioita

se luo meille ominaispiirteitä jotka meidän pitää kunnolla hoitaa ja tässä jos missä myöskin tämän tulevan perustuslain mukaan on tasavallan presidentillä toimintaedellytykset ja mahdollisuudet

venäjä on presidenttivetoinen yhteiskunta ja olen aistinut niin että päämiehet yleensä haluavat samoilla nimikkeillä varustettujen päämiesten kanssa käydä keskusteluja ja tämä edesauttaa varmasti myöskin sitä että meidän presidentillämme on jatkossakin mahdollisuus harjoittaa ja tehdä ulkopolitiikkaa ja tämän pitää olla mahdollistava ja rakentava elementti myöskin tässä uudessa perustuslaissa

toivottavasti se aika on historiaa eikä enää palata pätkähallituksiin ja myrskyisiin valtiopäiviin

tämä on toiveeni joskin historialla on tapana toistaa itseään ja seuraavat vaalit osoittavat myöskin meillä mihin suuntaan me olemme tässä yhteiskunnassa menossa

osittain se selkeyttää sitä keskustelua suomen suhteesta euroopan unioniin voidaanko siitä erota ja minkälaisella äänestyspäätöksellä

tämä nyt maltillisesti uudistettu perustuslaki toivottavasti pysyy voimassa pitkään

on helppo yhtyä niihin edustajiin jotka ovat todenneet että perustuslakia ei pidä jatkuvasti muuttaa koska se on iso prosessi

hetken mielijohteesta voidaan sitä tietenkin lähteä ajamaan vahvojen vaikuttajien toimesta mutta jatkuvuus ennen kaikkea ja perustuslaki on se johon nojaa suomalainen yhteiskunta

tiusanen puheenvuorossaan sivusi asiaa joka minuakin askarruttaa elikkä tulee näitä alueita ja alueita ja sen myötä tämä pirstaloituu ja erikoissairaanhoito kokonaisuutena tulee vaarantumaan

sihto odotti alkoholin mainonnan lainsäädäntöä ja ihan turhaan ja minä olen odottanut jo pidemmän aikaa ministeriltä aloitetta siitä että yksityisellä puolella ongelmallisiin tilanteisiin joutunut asiakas kun siirretään julkisen terveydenhuollon puolelle niin julkinen puoli sen maksaa

yksityinen puoli tekee urakkakauppoja asiakkaiden kanssa ja minä ainakin yrittäjänä ymmärrän sen että kun teen urakan otan riskin ja haluan hoitaa sen myöskin loppuun asti

tässä tapauksessa ambulanssi tilataan yksityiseen sairaalaan ja asiakas siirretään julkiselle puolelle hoitoon ja vastuun kantaa julkinen puoli

meidän ei tule sälyttää kunnille lisää tehtäviä

siellä on niitä jo ihan riittävästi joskin tästä jätehuoltokokonaisuudesta voi helpostikin tulla rahasampo jos sen annetaan vapaasti mennä eteenpäin

haluan korostaa että elinkeinoelämä ei itse vaurastu jätteistä vaan mitä vähempi se niitä tuottaa sitä pienemmäksi jäävät kustannukset

se on aika kova kustannus kiinteistönomistajille ja yrittäjille puhumattakaan sitten kaikista muista jätteiden kustannuksista

laxell hyvin ansiokkaassa puheenvuorossaan täällä kävi läpi tätä jätteiden hyötykäyttöä ja sitä ei missään tapauksessa sovi unohtaa

meidän pitää ensisijaisesti tietenkin välttää jätteiden syntymistä toisaalta sitten jätteet pitää huolellisesti kierrättää ja viimiseltään mahdollisimman vähän niitä ajaa penkkaan

takavuosina kun meillä oli posti tele sillä oli lakiin perustuva velvoite pitää linjat ja yhteydet kunnossa

elikkä tässä tulee myöskin sitten loppukädessä tämä jo loppuun käytettyjen yhdyskuntajätteiden hyötykäyttö polttamisen kautta

arvoisa herra puhemies

toivottavasti tämä kokonaisuus tästä syntyy ja nimenomaan niin että otetaan edelleen huomioon elinkeinoelämältä tulevat tarpeet niin että hallitusohjelman osaltakin voidaan toteuttaa sitä yrittäjyyden edistämistä koska sieltä myöskin tulevat ne innovaatiot jotka tuottavat yhteiskuntaan lisäarvoa

sen jälkeen vieläkin on yleispalveluvelvoite olemassa mutta se taitaa olla kuollut kirjain siltä osin että jos laitteet eivät toimi niin ne eivät toimi

ongelmana ei ole varmastikaan hankkeiden määrä vaan ongelmana on nimenomaan rahan puute

siihen löytyy aina oma selityksensä ja siksi nyt tämä että myöskin näihin varavoimalakysymyksiin kiinnitetään huomiota on hyvä asia

näyttää siltä että niistä on tullut vähän semmoinen jakojäännös että sieltä sitten otetaan pois taikka sinne ei ainakaan lisätä jos tarvitaan

tämä prepaid liittymäkysymys on hyvin akuutti asia